suomen neuvottelukanta on monissa aikaisemmissa komission esityksissä ollut varovainen koska meille on enemmän tai vähemmän annettu ymmärtää että vastahankaisten neuvottelijoiden on vaikeampi saada omia tavoitteitaan näissä rahoituskehyksissä läpi

suomalaisen tuottajan asemaa ei tule eikä saa heikentää

omaishoitajat ja läheiset liitto ry on kehittänyt valmennusohjelmaa jota liiton alaiset järjestöt ja yhdistykset kattavasti ympäri suomen ovat toteuttaneet

jotta tällaisen harmaan kalan osuus olisi mahdollisimman pieni ja kiistat mahdollisimman vähäisiä pitäisi niin kalastuskuntien kuin vapaa ajan ja ammattikalastajien välillä toimintaa koordinoida sekä valvoa

ruuan hinta on jo nyt arvonlisäveron nousun myötä suomessa liian korkealla joten myöskään hintoihin ei saa tulla korotuksia tämän uuden lainsäädännön myötä varsinkin kun voidaan olettaa että sille lähituottajalle hinnannoususta ei tilipussiin lisätienestiä juuri ole tiedossa

käsittääkseni välineenä on käytetty meillä tänäänkin paljon puheenaiheena olleita pohjoisen ja itä suomen syrjäseutujen tukia

arvoisa ministeri näettekö että aiemmat neuvottelutappiot nyt edesauttavat näitä nyt käytäviä rahoituskehitysneuvotteluja suomen kohdalla

mutta mistä löytyvät riittävät resurssit tähän

lakiesityksen perusteluissa mainitaan huoli kalakantojemme kestävyydestä

toin esille jo tämän hallituksen esityksen lähetekeskusteluissa ja haluan sen vielä täälläkin toistaa että tämä vahva markkina asema joillain toimijoilla voi olla myös yhteiskunnallisesti hyödyllinen asia

ensi vuoden alusta nimittäin ray fintoto ja veikkaus siirtyvät sosiaali ja terveysministeriön alle avustuskeskukseen jonka tehtävistä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella

tämä näkyy esimerkiksi siinä että nämä vahvan markkina aseman omaavat kauppaketjut pystyvät investoimaan ja tuottamaan palveluita myös syrjäseuduille minne pienemmillä toimijoilla on suurempi kynnys lähteä onneansa kokeilemaan

pieni ja keskituloisen tuloista menee jo nyt suuri osa välttämättömyyshyödykkeisiin kuten ruokaan lääkkeisiin vaatteisiin sekä asumiskustannuksiin muuhun ei rahaa sitten juuri jääkään

merialueilla hyljekantaa

keskittymisessä kolikon toinen puoli onkin se että kun meillä on olemassa toimijoita jotka pystyvät toimittamaan päivittäistavarakauppapalveluita myös syrjäseuduille edistämme koko maamme asuttuna pysymistä

esimerkiksi kotikunnassani hollolassa s ryhmä rakensi kirkonkylälle uuden entistä suuremman päivittäistavarakaupan joka toi kylälle ihan uutta vireyttä

arvoisa puhemies

ele olisi ollut merkittävä kädenojennus heille ja sen vaikutukset olisivat jääneet vähäisiksi sillä nämä maksupoistot eivät vaarantaisi kalojen istutuksia vesistöissämme

tämän päivän helsingin sanomissa uutisoitiin suomen sääntöviidakosta joka joissain tapauksissa voi rajoittaa esimerkiksi teollisuuden yritysten investointeja

kotitarvekalastuksella on merkitystä

tärkeää on myös varmistaa millaisia palveluita omaishoitajille järjestetään jotta kaikki nämä hyvät mahdollisuudet voidaan toteuttaa

se on leivän jatke

näiden sääntöviidakoiden lait ja asetukset erityisesti ympäristöasioissa saattavatkin kotikunnassani hollolassa yrityk set investointeineen huomattavasti vaikeampaan asemaan kuin muualla suomessa sijaitsevat yritykset jotka eivät sijaitse pohjavesialueella

tulemme ehdottamaan että tämä lakiesitys hylätään